neuvostossa laadittiin raporttia joka liittyi lasten huostaanottokäytäntöihin eri enn jäsenmaissa ja myös suomen suhteen oli olemassa vääriä käsityksiä raportoijalla ainakin alkuvaiheessa mutta suomen valtuuskunnan ja kotimaisten virkamiesten aktiivisen toiminnan ansiosta noita vääriä käsityksiä saatiin oiottua ja tämä saatiin lopulta ihan oikeille ja hyville raiteille

ymmärsin niin että silloin kun kisat aikanaan sinne myönnettiin edellytyksenä oli se että ihmisoikeustilanne paranee mutta valitettavasti se ei ole parantunut niin kuin tästä etyjin raportistakin käy hyvin ilmi on saattanut käydä osin päinvastoinkin

arvoisa puhemies

arabikevään kohinat olivat myös monipuolisesti esillä raporteissa sillä pohjois afrikan tapahtumat heijastuvat myös nopeasti eurooppaan sitä meidän ei tule täällä kaukana pohjolassakaan unohtaa

arvoisa puhemies

fortum oyj on tiettävästi parhaillaan kenties aivan näinä viikkoina myymässä jakeluverkkotoimintaansa

turvallisuus kaupan ja talouden edistäminen muuttoliike ilmastonmuutos ja terrorismi ovat esimerkkejä asioista joiden hallitsemiseksi tarvitsemme yhtenäistä eurooppaa

julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kiinnostuneita ostajiakin löytyy kuten jotkut ylikansalliset pääomasijoittajat ja eräs hongkongilainen miljardööri

arvoisa puhemies

erityinen aihe huoleen juuri tällä hetkellä mielestäni arvoisa puhemies on syyrian tilanne josta tulee hälyttäviä uutisia päivä päivän jälkeen ja näyttää siltä että tilanne ei ole vieläkään rauhoittunut vaikka niin piti olla

se on vielä syytä todeta että kyllä suomen pankin pääjohtaja liikanen käyttää merkittävää valtaa suomen osalta toimiessaan euroopan keskuspankissa ja demokraattinen kontrolli tältä osin on puutteellinen

meidän pitää yhtäläisesti edistää ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa mutta jos meillä on tässä euroopan sydämessä diktatuuri niin kyllä meillä on aivan erityinen vastuu kiinnittää siihen huomiota sulkematta silmiä siltä mitä muualla tapahtuu

nyt täytyy panostaa kolmeen asiaan

omilla alueillaan fortumilla on monopoli

syyrian tilanteeseen kansainvälisen yhteisön on välttämätöntä puuttua entistä päättäväisemmin ja ripeästi

olennaista on laajentaa konkreettista yhteistyötä asteittain sulkematta etukäteen mitään muotoja yhteistyön ulkopuolelle aivan kuten ulkoministeri soinikin tässä linjasi

on myös tärkeää että eu ja iso britannia pystyvät eroprosessin jälkeenkin hyvään yhteistyöhön eurooppaa koettelevien turvallisuuteen ja ulkopolitiikkaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi

sähkönjakeluverkkoja ei pitäisi hevin myydä ulkomaisille sijoittajille

valtio on selvästi suurin fortumin omistaja ja omistaa yli puolet yhtiöstä

työ oikeusvaltion demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi siis jatkuu

suomesta viedään britanniaan tuotteita vuosittain liki kolmen miljardin euron arvosta

aikooko hallitus seisoa tumput suorana kun fortumin verkot myydään ulkomaille vai aikooko hallitus estää tällaiset aikeet

vaikka maailmanpolitiikan katse lienee juuri nyt syyriassa sen varjoon ei saa jäädä esimerkiksi joulukuun pariisin ilmastokokous jossa on aivan välttämätöntä sopia toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

jos vielä listaa jatkaa niin voi mainita muun muassa rauhanrakentamistoiminnan naisten aseman vahvistamisen konflikteissa sekä hyvän hallinnon tukemisen

keskustan eduskuntaryhmä toivookin että epävarmuuden kitkemiseksi prosessi saadaan alkuun pian ja että britannia jättää eroilmoituksen kohtuullisen pian syksyllä

on hyvä muistaa myös kansalaisjärjestöjen rooli yk toiminnassa ja niiden mielipiteiden kuulemisen merkitys yk toiminnan eri sektoreilla

kaikilla vaikuttamisemme tasoilla on tärkeää että myötävaikutamme ukrainan kriisin ratkaisuun diplomaattisin keinoin minskin sopimuksen viitoittamalla tiellä

arvoisa puhemies

kansalaisjärjestöt edustavat niin sanotusti kenttää ja niillä on käytännön tietoa esimerkiksi projektien sujuvuudesta ja siitä minkälaisissa tilanteissa ihmiset ovat eri puolilla maapalloa

ajattelin muutaman sanan arvoisa puhemies sanoa tästä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan tehostamisesta

arvoisa puhemies

siellä on samankaltaisia juttuja paljon ja varmasti perusteettomiakin juttuja paljon ja pitäisi katsoa miten ne voitaisiin blokata heti pois

arvoisa puhemies

ei tulisi unohtaa että kehitysyhteistyö on osa kriisinhallintaa muun muassa konfliktien ennaltaehkäisyn muodossa

hyviä huomioita näissä edustaja kiurun sasin skinnarin ja niikon puheenvuoroissa

kansallisesti meidän on uudistuksilla huolehdittava entistä paremmin siitä että turhautumista näiden ilmiöiden edessä ei tapahdu vaan kilpailukykymme paranee ja työpaikkoja syntyy

syyrian tuhoisa sisällissota jatkuu ja venäjän sotilaallinen toiminta assadin hallinnon tukemiseksi on lisännyt asetelmaan uuden moniulotteisen elementin

tarvitsemme lisää afganistanin vakauttamiseen tähtäävän toiminnan kaltaisia esimerkkejä joissa kriisinhallinta ja humanitäärinen apu on sovitettu yhteen

kun omat asiamme taloutta myöten ovat kunnossa voimme pitää kaikki suomalaiset mukana lisätä hyvinvointia ja kestää ulkoiset paineet

yklla on johtava rooli humanitäärisen avun koordinoijana ja suomi kanavoi valtaosan omasta humanitäärisestä panoksestaan yk järjestelmän kautta

äskettäin jos oikein muistan venäjältä tuli avaus jotta huoltajuusriitoja ratkomaan perustettaisiin jonkinlainen yhteinen elin

avulla mahdollistetaan äärimmäisen köyhyyden vähentämistä ja konfliktien vähentämistä

arvoisa puhemies

mitään ei tapahtunut

arvoisa puhemies

kilpailukykysopimus osoitti että suomessa pystytään edelleen sopimaan isoista asioista

ehkä se on vielä tässä eduskunnan täysistunnossakin syytä todeta että nämä suomen ja venäjän suhteessa esillä olleet lapsikiistat voivat tulla esille myöskin euroopan neuvostossa

mistä siinä oli kysymys

kaksi edellä mainittua linkittyvät aina toisiinsa ja niiden yhteyttä tulisi korostaa sillä niiden vähentämisellä on välillisesti merkitystä myös apua antaville maille mikä valitettavasti monesti unohtuu

sekään tie ei ole johtanut parempaan suuntaan ja nyt täytyy kyllä huolella suomessakin pohtia mikä on linjamme jatkossa millä saamme valko venäjän toimivamman demokratian tielle

kun tässä tulee tällaisia erilaisia ja vähän erikoisiakin avauksia useampia samoihin aikoihin niin ehkä voi kuitenkin kysyä hallituksen arviota siitä nyt kun putinin toinen presidenttikausi on alkanut onko venäjän ulkopolitiikka ennallaan vai onko venäjän ulkopolitiikka suhteessa suomeen jotenkin muuttunut tai muuttumassa

afganistanin edelleen jatkuva sisällissota on lisännyt eurooppaan pyrkivien afgaanien määrää ja myös afrikasta eurooppaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt korkeana

itse olen mielessäni pohtinut lähinnä sitä pystytäänkö lyhimmässä varusmiespalvelusajassa varmasti takaamaan varusmiehille riittävä ja hyvä koulutus

on tietysti tärkeää että euroopan neuvostossa on mahdollisimman oikeaa tietoa kotimaisista menettelyistä ja lainsäädännöstä tällä saralla ja valtuuskunta tekee tässä varmasti parhaansa

arvoisa puhemies

riittää että katsoo viime viikonvaihteen lehdistä mitä tässä kreikka asiassa viimeksi on tapahtunut kun teidän ministerinne urpilainen neuvotteli uudelleen tätä vanhaa kreikka pakettia

mistä teidän mielestänne on kysymys

keskusta katsoo että nyt on ponnisteltava eun toimintakyvyn takaamiseksi varsinkin rauhaan turvallisuuteen kestävään kehitykseen ja talouteen liittyvissä ydintehtävissä

hosumalla seisomaan voimala vempaimet yhdistä kaikkonen mia arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä

voisi miettiä käytäntöjä millä jotenkin voitaisiin heti päältä pois katsoa mitkä eivät kuulu edes toimialan käsiteltäviksi asioiksi se voisi purkaa tuota jonoa siinä päässä

voisi kuvitella että tällä ulkomaisella omistajalla ei ole muita intressejä omistaa verkkoja kuin tehdä niillä rahaa ja verkkojen käyttäjillä tavallisilla kansalaisilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa

siksi olisi erittäin tärkeää pitää verkot kotimaisessa omistuksessa enkä nyt ihan selvää saanut aiotteko te pitää huolta siitä että omistus pysyy kotimaassa vai ettekö

joka tapauksessa

varmasti on hyvä pohdiskella myös mahdollisuuksia tarkastella muita asioita joita tässäkin keskustelussa on esiin nostettu esimerkiksi edustaja jussi niinistön esiin nostama ajatus kotiuttamisrahasta on sellainen joka on ollut varusmiehillä ja varusmiesliitolla pitkään toiveena

koko

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

naisten aseman ja sukupuolten välisen tasa arvon edistäminen onkin ollut yksi ykn suurimmista haasteista sekä järjestelmän sisällä että sen operatiivisessa toiminnassa

tätä lakiesitystä ymmärrän siltä osin kun sillä pyritään saamaan tonttikeinottelijoita kuriin mutta näen kyllä ongelmana että tässä joutuu kärsimään moni muukin